elikkä toisin sanoen kantelukirje todella johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin kun oikeuskanslerinvirastossa on tehty perusteellista työtä jotakin tässä tapahtuvaksi saatettavaa mutta nyt sitten kaikki on hiljentynyt

elikkä siis toisin sanoen ei sanota yhtään mitään ja senkään jälkeen ei sanota yhtään mitään kun koko eurooppalainen media on ollut niin kriittinen kuin olla voi siitä miksi tämä hanke on niin puutteellinen rakenteeltaan kuin se on

minä haluaisin todella kai ed

ne jotka ovat näitä saaneet haltuunsa niin kuin eräs tunnettu tapaus muutaman viikon takaa levittävät ilmaiseksi niitä taikka niillä käydään kauppaa

esimerkiksi päättynyt terveydenhuollon ohjelma osoitti ettei sitralta puutu riskinottokykyä ja halua tarttua rakenteellista uudistamista edellyttäviin hankkeisiin

ollila viittasi siihen samaan että tänne tuotaisiin omantunnon asiana tämä saa heidät hajautus ja kielto johti saatavuuden rajoituskieltotoimenpide jonka ed

siis mielenkiintoisia tietoja on mutta suomessa pitäisi olla mielenkiintoa

mutta sitten sen jälkeen pitkähkössä kappaleessa kohteliailla sanakäänteillä käydään tätä asiaa läpi

nyt on paljastunut että ei ole olemassakaan koko valtionhallinnossa mitään sellaista järjestelmää joka todella sitten pitäisi huolen siitä että oikeuskanslerin arvoisa päätös joka on hyvin selvä ja ohjeita antava johtaisi johonkin konkreettiseen tulokseen jolla olisi käytännön merkitystä

onko se käyttää näitä hankkia sitä tietoa käyttöönsä

kun näin on niin tietysti aivan erikoisesti pitää kiinnittää huomiota paitsi siihen mitä verotuksellisesti tehdään myös siihen mitä muutenkin tehdään

arvoisa puhemies

suomen mielenkiinto näyttää olevan pohjoismaissa tuolla jossakin ruotsissa missä on yhteinen virkamies muitten pohjoismaitten kanssa joka neuvottelee näitä sopimuksia mutta täällä meidän verohallinnon virkamiehet eivät tee yhtään mitään

sen takia pidän tätä tapausta erinomaisen merkittävänä kun tässä on kysymys siitä että vesivoimarakentamisella on alkuperäiseen luontaiselinkeinoon vaikutettu olennaisella tavalla

miedolle että tässä nyt ei ilmeisesti ihan olla sillä puolella barrikadin todellakaan muussa mielessä kuin siinä mielessä että karhu kuuluu metsästyslain piirissä oleviin eläimiin jota lakia luontodirektiivillä myöskin säädellään

laukkaselle kommenttina että kiinnitin tähän samaan asiaan huomiota mutta totean kuitenkin että kun kysymys on etelänapamantereesta niin matka sinne piteni

ensinnäkin kun muutama vuosi sitten kerättiin tällaista talouspoliittista tilannetta varten puskureita ja sitten vielä ilmoitettiin että ne puskurit on nyt ylibuukattu ja ilmoitettiin että nyt ei puskureita enää kerätäkään niin missä ne puskurit ovat

tässä kyllä nyt on sellainen näyttämisen ja todellisuuden ero joka voi olla kumpaankin suuntaan

kiinnitän huomiota tähän samaan asiaan josta tässä jo useampi puheenvuoro on käytetty ja tähän muotoon millä tavalla valiokunta lähestyy eduskuntaa tässä resurssiasiassa

arvoisa herra puhemies

siellä toimitaan asianomaisen hoitosuunnitelman mukaan ja sen mukaisesti kaatomääriä on oikein reippaasti nostettu ja tuntui tämän päivän uutisiin kuuluneen sekin että ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa enää

ja sitten kuitenkin yhtäkkiä jossakin vaiheessa sen velvoitteen suhteen tahto loppuu vaikka se on osoitettu nyt että se oli puutteellista niin se ettei sen hoito oli puutteellista ja siihen sitten välittömästi reagoidaan kun päätös on tullut siihen reagoidaan mutta sitten kun taas tulee pu ja asiakirjat menevätkin johonkin jonkun veran alle ja mitään ei tapahdukaan

minkälaisen palautteen tästä saa sitten sellainen kansanedustaja joka häärää tuolla kenttätasolla eikä ole missään puolue eikä eduskunnassa olevissa sellaisissa johtotehtävissä valiokunnan puheenjohtajana ja muussa sellaisessa

jos ne on käytetty mikä niitten käytön vaikuttavuus on ollut tai on tällä hetkelläkin

yksilön oikeusvalvonnan ja oikeuden toteutumisen ja laillisuusvalvonnan kannalta näimme mennä viikolla erittäin merkittävän televisiodokumentin nimittäin tämän pekka lehdon epäilyksen varjossa joka käsitteli tapaus alpo rusia

karhut ovat nimittäin menossa yöpuulle puoleksi vuodeksi antaa niitten rauhassa nyt mennä ja sillä tavalla jättävät ne omenatkin rauhaan siellä ed

kun suomi on välttämättömästi halunnut omalle maaperälleen näitten asioitten keskusvirastohoidon niin mikä oli se viisaus että tämä ei ole velvoittavana pontena vaan se on pelkkänä tämmöisenä korostamisena

mutta jos nyt kuitenkin kävisi niin että tuohon hyvään tulokseen ei päästäisi nyt lähitulevassa ajassa niin minusta vaaleja ajatellen on aikamoisen hyvä vaalitemppu oikeastaan se demonstraatio että ne puolueet jotka ovat uskottavan kampanjakaton kannalla ilmoittavat yhdessä tämän elikkä että se on silloin valitsijoitten äänestäjien tiedossa että tämä olisi hyvä ratkaisu

mutta mikä koskee törkeää tekomuotoa sen asian minä toivoisin hartaasti etenevän koska sillä puolella on todella jonkinlainen sellainen sanktiointi paikallaan joka jollakin tavalla edes hätkähdyttää

se on ihan oikeata politiikkaa että niin tehdään kuin on päätetty ja varmasti ne investoinnit ryhtyivät juuri nyt vaikuttamaan jotka silloin viime kevättalvella tehtiin

se mikä ulottuu meikäläisen kuuluviin on lyhyesti sanottuna se että tämä terveysrahasto oy tuottaa kilpailuvääristymiä

toivoisin että oikeuskansleri kiinnittäisi myöskin tähän puoleen asiassa huomiota että se johtaisi todella johonkin kun on valtava työ tehty upea työ tehty ja perusteellinen työ tehty

ministeri kiviniemi esitellessään tämän hallituksen esityksen totesi että sillä on harvinaisen selviä yhteiskunnallisia tavoitteita

tässä pitää olla jo ihan syvällistä harrastuneisuutta näitä asioita kohtaan että huomaa mitä te yritätte sanoa

se voidaan kääntää sillä tavalla että esimerkiksi päättynyt terveydenhuollon ohjelma osoitti ettei siltä puutu riskinottokykyä

itse asiassa tällä esityksellä on paljon suurempia yhteiskunnallisia tavoitteita kuin tässä esittelypuheenvuorojen sarjassa on vielä tullut esillekään

juuri näin on ja minä pidän sitä erittäin tärkeänä että valiokunta tällä tavalla painotti tätä asiaa

tämä pekka lehdon dokumenttielokuva epäilyksen varjossa kuvaa sitä miten syytön ihminen joutuu itse todistamaan syyttömyytensä huolimatta siitä että suojelupoliisille esitettiin todisteet että kyseessä oli alpo rusin veli jukka rusi joka oli stasin asiakirjoihin merkitty pekka eikä suinkaan alpo

mutta kun nyt vaaditaan jatkoelvytystä elikkä siis keynesläisittäin pitää jatkossakin elvyttää että rattaat pyörivät nyt on kysymys siitä instrumentista mitä siinä käytetään

jos ei olisi painottanut niin ehkä virkamiehiltä olisi jäänyt tämä asia näin painotetusti huomioon ottamatta

arvoisa puhemies

säätytalolla kaksi vuotta sitten todettiin käytäväkeskusteluissa hyvin selvästi että tämän prosessin tavoite on luoda sellainen tilanne että jossakin tulevassa hallituksessa jolla on tietynlaiset voimavarat ympäristöministeriö lakkautetaan instituutiona venäjän mallin mukaisesti

toisena asiana kiinnitän huomiota siihen että mietinnön loppuosassa perustelutekstissä kiinnitetään huomiota jälleen kerran ja erikoisesti eduskunnan huomiota myöskin mäntyankeroisen suomeen ilmestymisen mahdollisuuteen

arvoisa valtiovarainministeri pieni huomio taas tännepäin minä uskon että ed

minä niin kuin lauantaita varten opetuksena luen mistä on kysymys ettei pöytäkirjaan sitten jää väärää kuvaa siitä mitä valiokunta on käsitellyt

heinoselle että olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä että tämä autojen kuljettaminen junassa olisi se oikea tapa

kuten kävi esille jo hallituksen esityksen lähetekeskustelusta niin silloin kun suomen akatemia laki tehtiin olin silloinkin jo pelissä mukana ja kirjoitin rinnakkaislakiesityksen koko roskan

tämä virhe tuntuu tänä päivänä ajatellen käsittämättömältä koska epäilys syntyy stasin arkistoista saatujen asiakirjojen perusteella ja stasin arkistoja hoitava rosenholz tutkimusryhmän puheenjohtaja helmut muller enbergs totesi dokumenttielokuvassa ettei alpo rusi ollut stasin kontakti

semmoinen kysymys vastattavaksi olisiko paikallaan kun kuntapuolella tämä taloudellinen ahdinko on hyvin merkittävä ja paheneva ja siellä on valmiuksia kaikenlaisiin investointitoimiin siis niin valmiina että ne voidaan välittömästi realisoida ja ryhtyä niihin että nyt se elvytyksen painopiste siirrettäisiin kuntatasolle jolloinka se olisi kaikkein nopein

jos se onneton tuholainen onnistuisi tänne suomeen rantautumaan sehän lainausmerkeissä yrittää tulla tänne noitten puupakettien yhteydessä ja pääsisi suomen mäntymetsiin

luonnonhaittakorvauksesta maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että lakiin lisättäisiin säännökset ei tuotannollisten investointien vähimmäispinta alasta ja mahdollisuudesta siirtää ei tuotannollisten investointien tukea koskevan päätöksen mukainen oikeus toiselle taholle sekä sopimuksen purkamisesta

siihen olisi pitänyt päästä

mutta nythän me voisimme tehdäkin asian sillä tavalla että otetaan se raskaan liikenteen tiemaksu käyttöön nyt kun sitä ei tarvita periaatteessa

elikkä siis toisin sanoen kaikki piti rakentaa täsmälleen tämän konseptin mahdollistavaksi ja arvoisa puhemies niin on nyt tapahtumassa

ei teidän kanssanne nyt kai jaksa keskustella niistä asioista

tämä malli nimenomaan mahdollistaa sen että ympäristöministeriö häviää jos niin sovitaan ja tilalle tulee luonnonvaraministeriö niin kuin nyt jo on keskusteluissa tuotu esille

se merkitsisi radikaalia tuhoa satojen miljoonien ehkä miljardien menetystä suomen valtiolle ja metsätaloudellemme aivan erikoisesti koska mäntymateriaalituotanto vähentyisi suomessa

sittemmin jouduin toteamaan että se esitys joka olavi granön johdolla oli tehty osoittautui paremmaksi kuin omani

lakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi säännös siitä ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia tuen vähennyksiä panna toimeen jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus laajuus ja jatkuvuus

esitutkinta vuodettiin julkisuuteen ja sen myötä suojelupoliisi piti jääräpäisellä tavalla kiinni epäilyksestä senkin jälkeen kun totuus oli selvinnyt

tunnustin sen reilusti että pieleen meni oma esitykseni sillä tavalla että jos sitä olisi toteuttanut tulos olisi ollut käytännön tasolla huonompi

muun muassa ympäristöministeri käyttäessään puheenvuoron totesi että nyt jo toteutetaan kulttuuria jossa nimenomaan ideana on se että luonnonvara alan päätösten yhteydessä otetaan ympäristönäkökohdat tarkoituksenmukaisesti huomioon

tämän takia aina joka paikassa pitää kiinnittää huomiota tähän puoleen ja myöskin eduskunnan isossa salissa tuoda tämä huoli esiin

minä olen ed

tiusasen kanssa siinä samaa mieltä että näihin ympäristöasioihin ja luontoasioihin pitää kiinnittää huomiota mutta tietysti voisi pysyä tässä asiassa pikkuisen

arvoisa puhemies

tuo dokumentti osoitti myöskin sen tavan millä julkinen sana tietyt toimittajat sanoisin aika häpeällisellä tavalla tähän operaatioon osallistui

seurujärvi kuvasi sitä samaa asiaa että tämä hallituksen esitys ja mietintö ovat mahdollistavia

minua edelleenkin nyppii tässä asiassa se että kun arvoisa valiokunta toteaa yleistä kappaleen alussa että suomen akatemialla on keskeinen ja vakiintunut asema suomen tutkimus ja innovaatiojärjestelmässä tieteen ja tutkimuksen suuntaamisessa ja kehittämisessä niin arvoisa puhemies tähän ei viitata mitään parannusta täällä vaan sanotaan että se on linjassa yliopistouudistuksen kanssa

pari kommenttia

ei tässä mitään epärehellistä ole on vaan syytä tuoda myöskin siltä selkokieliseltä puolelta esille ne asiat mitä tähän muutokseen sisältyy

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys palauttaa miettimään sitä mitä tapahtui neljä vuosikymmentä sitten tässä tasavallassa

kun otamme huomioon sen keskustelun mitä näistä asioista on tällä viikolla käyty niin tässä ei jää puuttumaan muuta kuin yksi ainut asia ja se on raha

tuntuu erikoiselta koska päätöksessä todettiin ettei löytynyt näyttöä törkeään vakoilurikokseen ja tällä tavalla se myöskin uutisoitiin

kuten valiokunnan puheenjohtajan äskeisestä mietinnön esittelytekstistä kävi hyvin ilmi meillä on suomessa valtiontalouden tarkastusvirasto jonka tehtävänä on tarkastustoimen hoito mutta se käsittelee nyt meidän tahdostamme asioita joissa sillä ei ole tarkastusoikeutta

ideana tässä tietysti on se että ympäristöhallinnon itsenäisyys kaikkoaa kohtuullisessa määrin mikä on talouselämän elinkeinoelämän tavoitteen mukaista käyttäytymistä

sitä mahdollistajaa tässä toivoisi kyllä arsenaaliin mahdollisimman pikaisesti jo seuraavassa budjetissa koska näillä asioilla alkaa olla aikamoinen kiire jos meinataan realisoida se mikä siistissä mietinnössä luvataan

toisekseen ed

silloin aikuisiässä olleet muistavat varmasti elävästi sen kuinka vanha ylioppilastalo vallattiin ja helsingin yliopiston päärakennus niin ikään vallattiin

syyttömän alpo rusin kohdalla epäilys jäi elämään ja tämä epäilyksen varjo on ollut hänen päällään vuosikausia

siis viittaan vielä sen lisäksi mitä olen lukenut siihen mitä varapuheenjohtaja asko seljavaara äsken totesi että kysymys on erittäin voimakkaasti laajenevasta toimeliaisuudesta

siis valmiuksien pitää olla sellaiset että kun on tämmöinen mahdollisuus joka tiedostetaan joka tunnetaan josta varoittavat esimerkit on esimerkiksi portugalista niin me varaudumme niihin ennakkoon ja meidän suojelujärjestelmämme on sellainen että tämmöinen onnettomuus ei pääse tapahtumaan

on tietysti aivan selvää että kun tuo kestävyysvaje veroasteessa on niin suuri kuin tässä äsken totesin niin tähän harmaan talouden kuriin saamiseen pitää kiinnittää aivan erityistä huomiota

mutta tällaisissa hankkeissa jos joissakin pitäisi sen vaihtoehdon olla vielä parempi mutta siitähän tässä asiassa ei ole kysymys

arvoisa puhemies

tämä kuulostaa hiukan persoonalliselta kieltämättä

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että tämä on huonoa ja suorastaan kelvotonta kehitystä mutta siinähän mekin olemme nyt mukana niin kuin monessa muussakin vastaavanlaisessa hankkeessa

elikkä siis toisin sanoen eräässä hätätilanteessa kun ei muuta varmaan keksitty oikeusministeriössä oikeusministerin johdolla keksittiin että valtiontalouden tarkastusvirasto näitä ilmoituksia rahankäytöstä ottaa vastaan mutta sitten tavallaan ei huomattu mikä onkaan tämän instituution varsinainen tehtävä ja siitä saattaa aiheutua sitten jopa perustuslaillinen ongelma

arvoisa puhemies

ja se asia tulee hyvin esille siinä että täällä on joitakin kohtia jotka varmasti arvoisa valiokunnan puheenjohtaja tai joku muu selvittää miksi näin

sekä hallituksen esityksestä että myöskin mietinnöstä käy selville että tässä muodostuu rekistereitä pilvin pimein ja sellaiselle alalle jolla olemme äärimmäisen herkissä kantimissa

korkeaoja juuri äskeisessä puheenvuorossaan totesi niin meillähän on tosiasiassa tässä yhteiskunnassa sellainen porukka joka etsii kaikki mahdolliset porsaanreiät ja jipot käyttää olemassa olevia rakenteita omaksi edukseen ja siitä on tullut myöskin suosittu yritysten perustamisen kohde jossa siis on niin kuin koijariyrittäjyydestä kysymys ja se on kiusallinen asia

voi kun päästäisiinkin johonkin kehittämiseen mutta jos yleensä saataisiin ne luontaiselinkeinotilat toimimaan sillä tavalla että ne pysyvät jollakin tavalla hoidettuina

arvoisa puhemies

eli olisiko meillä liikaa vaadittu että syyttämättäjättämispäätöksessä selvästi todettaisiin että epäilty on syytön

arvoisa puhemies

niissä arvoisa ministeri on kuitenkin niin kuin olen aikaisemminkin todennut se lievä heikko kohta että niissä nykykäytännön mukaan edellytetään rikosepäilyä ennen kuin saa sen tiedon haltuunsa

minkä ihmeen takia ei voida reilusti puhua siitä mistä tässä on kysymys koska sillä olisi jo sinänsä merkitystä

minä en arvoisa puhemies missään näe että näitä sanotaanko rutiinirekisterivalvontaviranomaisia olisi millään tavalla kuultu

tässä ongelmana on yksinkertaisesti se että luonnon tuotanto vaihtelee tuolla alueella ja jos kaksi kolmesta keskeisestä luontaiselinkeinon kohde eläimestä eräällä tavalla pettää elikkä kannat ovat vähät niin sitten tarvitaan yhteiskunnan muuta tukea ja sitä tarvitaan tässä

uudistus ei saa merkitä sitä että akatemian rahoittama maamme huippututkimus joutuisi kärsimään hallintotehtävien lisääntymisestä tai laajentuvasta opetusvelvollisuudesta

pikkuisen toisenlaisesta vinkkelistä annan tähän keskusteluun oman panokseni

aivan samat sanat mutta minusta olisi vaan hienoa että tästä eteenpäin löydettäisiin jonkinlainen logo näille energiatehokkuuden parantamiseen tähtääville lakiehdotuksille niin että esityksen nimikkeestä näkisi suoraan että aha katsopa nyt sitä onko tässä suhteessa edistymistä tapahtumassa vai ei

asko seljavaara aivan oikealla tavalla kytki nyt tämän lain käsittelyn lääkelaitoksen alueellistamiseen elikkä toisin sanoen sen käytäntöön soveltamisessa mistä nyt päätetään olennaista on se pystytäänkö se tekemään vai ei

arvoisa puhemies

kun miettii valmistautumista seuraaviin hallitusneuvotteluihin kahden vuoden kuluttua niin ollaanko todellakin sitä mieltä että ympäristöministeriö pitää hävittää ympäristöministeri instituutio kaikottaa venäjän mallin mukaisesti